ei myöskään otettu esille tällaista energiansäästöpuuhissa käytettyä esco rahoitusmallia jossa säästö koituu rahoituksen antajan hyväksi sitä kautta että

näin tulee olla

osittain auki sen antaja säästöjen realisoituessa ja teknologia jää sitten rahoituksen vastaanottajalle

valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että erilaiset kalaston suojelua käyttöä ja hoitoa koskevat valtakunnalliset tai alueelliset suunnitelmat tulee käytännön menettelyssä mutta

minun kysymykseni kuuluu

mikä on suomen neuvottelijoiden aktiivisuuden aste näitten innovatiivisten rahoitusmekanismien aktiivisessa kehittämisessä ja ideoinnissa

sillä tavalla takaa menettelyissä ottaa asiaankuuluvasti huomioon kun lupaviranomainen määrittää kalatalousvelvoitteita ja maksuja

tämä asia on aika paljon keskittynyt kantoihin ja juurakoihin koska nähdään että niiden ilmastovaikutukset voivat olla aika suuret ja metsäntutkimuslaitoksella ja suomen ympäristökeskuksella on toisistaan poikkeavia tutkimustuloksia

sitten asiaankuuluvasti huomioon o

nyt valiokunta kuulemisen aikana perehtyi aika hyvin siihen että pohjavesiasioissa meillä on tiettyä juridista epäselvyyttä näitten menettelyiden kanssa

toisaalta ympäristönsuojelulain puolella on ehdoton pohjaveden pilaamiskielto mutta sitten täällä on juridiikan ulkopuolella tehty erilaisia pohjaveden suojelusuunnitelmia ja pohjavesialuerajauksia joilla ei tosiaan juridista asemaa ole ja tähän asiaan valiokunta lausumassaan kiinnittää huomiota että tämä pohjavesisääntelyn kokonaisuus tulisi jatkossa selvittää niin että tämä juridinen puoli olisi myös yksiselitteinen

toinen lausuma koskien ympäristöhallinnon resursseja on myös hyvin tarpeellinen

arvoisa puhemies

sekä suomen eläinlääkäriliitto että eviran pääjohtaja jaana husu kallio ovat vaatineet julkisuudessa suomen eläinsuojelulain saattamista ajan tasalle

johtaako tämä asiantuntijoiden arvio siihen että tulette antamaan esityksen eläinsuojelulain tiukentamisesta

arvoisa puhemies

eläinsuojelun sekä myös kuluttajansuojan kannalta olisi tärkeää että kuluttaja voisi jäljittää ostamansa elintarvikkeen alkuperän aina maatilalle saakka

standardi joka mahdollistaa tämän

ministeri mainitsi tuossa aikaisemman debatin yhteydessä että suomen teollisuuden selkein suhteellinen kilpailuetu on edullinen energia

tämä minua kovasti kyllä kummastutti koska itse näen että suomen merkittävin kilpailuetu globaalissa kontekstissa on meidän korkeasti koulutettu väestömme ja korkea osaamistasomme

nimittäin tämä teidän esityksenne nyt näistä uusista ydinvoimaloista vetää selvästi siihen suuntaan että suomi on jatkossa entistä enemmän energiaintensiivisen raskaan teollisuuden maa jossa suositaan korkean osaamisen asemesta bulkkiteollisuutta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pekkarinenhan täällä käyttää perusteena sitä että teollisuus on hänelle luvannut investointeja sen johdosta jos tämä päätös tulee

arvoisa puhemies

itämeri on meidän ainoa meremme niin kuin täällä todettiin ja itämeren asiat ovat olleet paljon poliittisessa keskustelussa esillä ja hyvä niin

näiden asioiden edistämisessä on työntekijöillä ja omaisilla toki oma vastuunsa mutta myös kolmannen sektorin toimijoilla voisi olla oma vahva roolinsa

minä vaan ihmettelen mikä teollisuudenala tekee investointipäätöksiä yli kymmenen vuoden päähän jolloin aikaisintaan nämä tässä suunnitteilla olevat ydinvoimalat valmistuvat

nyt tässä on tällainen esitys joka perustuu tosiaan eu säädöksiin ja hiukan tätä vain mietin että tässä on aika suuri yhteensovittamisen tarve sen osalta että meillä vesiensuojelun osalta on olemassa jo vesiensuojelun tavoiteohjelmat itämeren suojeluohjelma vesiensuojelun suuntaviivat vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmat

miten ministeri risikko näkee kolmannen sektorin roolin yhteisöllisyyden edistämisessä ja miten kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä voitaisiin vahvistaa tällä saralla

sitten toinen näkökulma tähän

sitten oli selonteko itämeren haasteista tässä taannoin eduskunnan käsittelyssä ja siinä linjattiin näitä toimenpiteitä joita tulisi tehdä ja sitten on ollut baltic sea action summit jonka yhteydessä on myöskin toimenpiteitä linjattu

nyt kun ministeri lehtomäki on paikalla voisin oikeastaan esittää kysymyksenkin jos olisi mahdollista vastata siihen miten tämän uuden muutoksen integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin ja olemassa oleviin suunnitelmiin on ajateltu tapahtuvan sillä tavalla ettei hyvän tarkoituksen johdosta syntyisi päällekkäisyyttä ja turhaa byrokratiaa

tämä on se asia joka tässä nyt tämän asian osalta itseäni lähinnä mietityttää

kysyisin ministeriltä onko tässä järkevä peruste vai ei

arvoisa puhemies

olisin vielä halunnut vähän pureutua tähän problematiikkaan joka täällä ministerin suulla ja monen edustajan suulla on tuotu esiin että tämä pallaksen nykytilanne on niin epätyydyttävä että välttämättä tarvitsee jotain tehdä

tässä on kyllä käynyt jo ilmi se että pääosa tästä epätyydyttävyydestä kiteytyy siihen että kyseinen yrittäjä siellä on maankäyttö ja rakennuslain vastaisesti päästänyt hotellirakennuksen ja siihen liittyvät rakennelmat ränsistymään

on erinomainen asia että hallituksen esitys siitä että perustetaan selkämeren kansallispuisto on tänne saatu

sitten toinen asia mitä haluan tässä vielä korostaa on se että kun lapin matkailua ajatellaan se on maakunnalle tärkeätä mutta on myös tärkeätä että kun siinä vähän niin kuin luonnon puolella säilyy biodiversiteetti niin matkailun puolella säilyy turismin diversiteetti etteivät ne kaikki kohteet ajaudu saman muotin mukaisiksi

kuten ympäristöministeri eilen esittelypuheenvuorossaan totesi tämä alue tässä esitetyssä muodossaankin on merkittävä mertensuojelualueiden lisäys itämeren alueella ja siinä mielessä hyvin perusteltu

laxell tässä myöskin totesi itämeren suojeleminen on keskeinen asia ja siihen täytyy keskittyä

ja yksi osio siitä on suojelualueiden lisääminen vaikka se ei sinänsä kyllä itämeren pahimpaan ongelmaan rehevöitymiseen tuokaan mitään apua

ministeri korosti eilen myös sitä että nyt on monimuotoisuuden vuosi ja sen kunniaksi tällaisen luonnonsuojelualueen kansallispuiston perustaminen on hyvin tärkeätä ja perusteltua ja siinä mielessä tämä teko on myönteisesti pantava merkille että tämä tämän vuoden aikana tapahtuu

samalla voi esittää toiveen siitä että toinen vastaavaan sarjaan kuuluva kansallispuistohanke eli sipoonkorven kansallispuisto sitä koskeva myönteinen periaatepäätös olisi hyvä tämän monimuotoisuuden vuoden aikana tuoda tänne käsittelyyn

tässä on pyritty melko perusteellisen kuulemisen kautta yhteensovittamaan erilaisia tarpeita yhteensovittamaan myös ihmistoiminnan tarpeita alkaen kalastuksesta kalanviljelystä ja sen kaltaisista toimista ja luonnonsuojelua

ministeri on tässä tehnyt aika perusteellista työtä ja mielestäni vähän liiankin hyvin onnistunut sovittamaan nämä ihmisten tarpeet tähän kansallispuistokokonaisuuden yhteyteen

tässä mielessä minua kyllä kovasti ihmetytti monienkin läntisen suomen kansanedustajien eiliset puheenvuorot siitä kuinka turmiollisena tämän alueen kehityksen kannalta nähtiin tämän kansallispuiston mahdollinen perustaminen

kyllä minusta nämä esitetyt näkemykset ovat aika kapeakatseisia ja tämä kansallispuisto tällä tavalla perustettuna jos se näin perustetaan kuin esityksessä on ei todellakaan kyllä häiritse ihmisten toimintaa eikä elinkeinotoimintaa sillä alueella

rajaukseen on valmistelun aikana tullut pienennyksiä

nämä ovat luonnonsuojelun ja luonnontieteellisten perusteiden kannalta tietysti kielteisiä nämä tämmöiset nakertamiset mitä tässä on tehty mutta täytyy nyt kuitenkin todeta että tämä on vielä kuitenkin kohtuullisen kokoisena säilynyt

minulle ei ole oikein auennut se miten se voi olla mahdollista että sitten taas varsinais suomen puolella suhtaudutaan aivan toisella tavalla mistä esimerkkinä on muun muassa rauman kaupungin positiivinen asenne tätä hanketta kohtaan jopa sillä tavalla että ovat luvanneet täydentää kansallispuistoa omilla alueillaan yli tuhannen hehtaarin verran lähimmässä tulevaisuudessa

se on totta kai sen alkuperäisen luonnon suojeleminen luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja turvaaminen tulevaisuuteen ja kuten ministerikin täällä eilen sanoi kansallispuistothan ovat meidän suojelualuejärjestelmämme kruununjalokivet eli kaikkein keskeisimmät ja tärkeimmät osat suojelualueesta

minun mielestäni kuten myöhemmässä puheenvuorossani tulen sanomaan vähän liiankin pitkälle on tässä yhteensovituksessa menty mutta tässähän nimenomaan on haettu sitä että nämä toiminnat tällä vakka suomen alueella kalastus jnp

minä olen kyllä sitä mieltä että kansallispuistojen tarkoituksena ei oikeastaan voisi olla minkään elinkeinotoiminnan tukeminen

se on tietysti oma asiansa että kun tehdään hyvää yhteensovitusta niin voidaan tehdä kansallispuistot sellaisiksi että esimerkiksi matkailun edellytykset ovat siellä hyvät ja mahdollinen elinkeinotoimintakin joka ei haittaa luontoarvoja voi osin jatkua

kalastushan on sallittu tämän ehdotuksen mukaan selkämeren kansallispuiston alueella ja toisaalta ne vesiviljelyyn parhaiten soveltuvat alueet on rajattu valitettavasti kansallispuiston ulkopuolelle joten vesiviljelykin voi siellä jatkua

kanerva vetosi siihen kuinka paljon merimetsojen ulosteet aiheuttavat rehevöitymistä itämerellä

tässä muutenkin on nyt tämän mittavan yhteensovitustyön aikana tullut pikkuisen tällaisia arveluttavia piirteitä tähän lakiesitykseen

kun sitä vertaa mihin tahansa päästölähteeseen maatalouteen tai haja asutukseen tai teollisuuteen tai kalankasvatukseen varsinkin niin nämähän ovat aivan toisessa luokassa että pieni luonnontieteellinen perustietämys voisi olla myös paikallaan

eli tässä nyt varsin huomattava määrä esitetään lakitasoisia poikkeuksia normaaleista kansallispuisto ja luonnonsuojelualueenkin säädöksistä ja tässä täytyy kyllä olla tarkkana ettei tälle tielle enemmän lähdetä että ruvetaan rapauttamaan kansallispuistoinstituution keskeisiä fundamentteja näitten yhteensovitustoimenpiteiden nimissä

ehkä tyypillisin joka ensimmäisenä mieleen tulee on tämä harmaahylkeen metsästysoikeuden säilyminen täällä kansallispuistoalueella samoilla ehdoilla kuin muuallakin

eli se on kyllä luvanvaraista mutta joka tapauksessa lähtökohtahan luonnonsuojelussa on se että ne luonnon eliöt jotka sillä alueella ovat saavat siellä rauhassa olla

tässä myöskin tietyin edellytyksin on mahdollista merimetsokantoja vähentää kansallispuiston alueella

myöskään edes ammattikalastukseen kuten eilen kävi ilmi ei mitään rajoituksia tule että aika massiivistakin kalastusta voidaan täällä harjoittaa

ehkä pahimpana yksityiskohtana itse näen näissä poikkeuksissa sen että täällä on jopa lintujen syysmetsästys sallittu eräillä neljällä luotoalueella kansallispuiston alueella

en oikein lähtökohtaisesti pidä tätä kyllä mitenkään positiivisena että tällaisia poikkeussäädöksiä näinkin paljon tämmöisessä lakiesityksessä on ja näin ollen toivon että koko ympäristövaliokunta käsittelyn aikana perehtyy tähän asiaan syvällisesti ja tekee siihen luonnonsuojelun näkökulmasta tarpeellisia parannuksia

arvoisa puhemies

jääskeläisen äskeisestä julistuksesta että sinänsä on hyvä huomata että perussuomalaisetkin näyttävät ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti ja ovat ehdottamassa siihen toimenpiteitä

jääskeläinen toi esille näyttää että perussuomalaisilla ovat jalat melko tukevasti ilmassa tämän elämänhaaran osalta

jätelain kokonaisuudistus on tosiaan toinen ympäristövaliokunnan käsittelyssä ollut laaja lakipaketti ja on hyvä että tämäkin tässä saadaan nyt ilmeisesti sitten hoidettua loppuun saakka

olen ed

heikkisen kanssa kyllä samaa mieltä että varsinaista lakia yksittäisestä asiasta kuten yhteistyöstä sinänsä emme varmasti tarvitse koska nyt jo sinänsä eri toimialoilla on olennaista verkottuminen ja yhteistyön tekeminen

haluan myös kiittää ministeri pekkarista hänen uudesta aluepoliittisesta avauksestaan koskien näiden rannikoiden hiilivoimaloiden ongelmia ja hänen ajatuksestaan siitä että kehitetään siihen sovelias tukimuoto

nythän jätemaailmassa on tietysti viimeisten vuosikymmenten ja viimeisten vuosienkin aikana tapahtunut aika paljon muutosta siltä pohjalta että on eu tasoiset ja kansallisetkin tavoitteet siitä että pitäisi vähin erin siirtyä kohti tällaista kierrätysyhteiskuntaa jossa materiaalien suojattu kierto tapahtuisi nykyistä paremmin ja niin muodoin jouduttaisiin muita luonnonvarojakin vähemmän käyttämään

kyllä aika erikoiselta tuntuu

toisekseen on todettava että vaikka hän iski kovasti päästökauppaa vastaan niin eun tasolla päästökauppa on kuitenkin osoittautunut aika hyvin purevaksi ja nyt kun sitä jatkossa kehitetään uskon että sillä aika hyviin tuloksiin päästään ja päästökaupan normit tulevat myös jatkossa kiristymään että entistä paremmin se tulee varmasti puremaan

ei se mielestäni tässä ole se lain ydinasia vaan nimenomaan se että ikään kuin nostetaan ylös tämä etsivä nuorisotyö ja sen luonne

mutta arvoisa puhemies varsinainen kysymykseni liittyy siihen että tässä hiljattain suomen ympäristökeskus tuli aika raflaavasti julkisuuteen kantoja koskevalla päästöarviollaan ja sen innoittamana katsoinkin tästä lakiesityksen liitteestä ympäristövaikutusten arviointiosuuden ja havaitsin että se on aika ohut

mutta vielä haluan sanoa sen että kyllä tässä etsivässä nuorisotyössä ei se verkosto sinänsä varmasti sitä rahaa vaadi mutta ainakaan tampereen alueella emme kyllä olisi pystyneet siihen jos ei sinne olisi pystytty palkkaamaan sitä työparia ja se edellyttää kyllä sen rahoituksen ja siitä olen huolissani jos ei sitä saada

nyt olisin tiedustellut millä tavalla on ajateltu että näitä tämän koko metsäenergiapaketin ympäristövaikutuksia arvioitaisiin jotta se toteutuisi olisi mahdollisimman vähän haittaa aiheuttava

tässä lakipakettikokonaisuudessa otetaan kyllä jonkinlaisia askeleita tähän mainitsemaani suuntaan mutta olisi ehkä voinut toivoa vielä ripeämpääkin edistymistä ja voimakkaampia kannusteita jätteen synnyn ehkäisyyn ja tuon etusijajärjestyksen toteutumisen suuntaan

itse asiaan

juurikkala totesi hyvin osuvasti tästä ikään kuin aktiivisen nuorisotyön merkityksestä missä ovat valtuustot ja missä ovat aktiivisen kansalaisvaikuttamisen kanavat

sen johdosta valiokunta on lausumaehdotuksessaankin kiinnittänyt tähän huomiota ja edellyttää että tämän toteutumista seurataan jatkossa

lausuma tietysti sisältää myös ajatuksen siitä että jos näyttää siltä että jätteen synnyn ehkäisyssä ei kyetä edistymään riittävällä tavalla niin täytyy sitten pohtia näitä ohjausmekanismeja sillä tavalla että saadaan tähän puoleen enemmän vauhtia

katsonkin ja olen sitä mieltä että tämän saavuttaminen joka sinänsä on välttämätöntä tulee vaatimaan elintapojen kulutustapojen liikkumistapojen hyvin monen asian muuttamista varsinkin länsimaisten ihmisten toiminnassa

jätteen synnyn ehkäisyn ohella tämän etusijajärjestyksen aikaisemmin käytettiin sanaa jätehierarkia toteutuminen on tietysti ihan keskeistä jätelain sisältöä ja tavoitteistoa

haluan kiinnittää huomiota siihen että meillä on myös toinen merkittävä globaali uhka päällämme ilmastonmuutoksen lisäksi eli luonnon monimuotoisuuden hupeneminen

jätteen synnyn ehkäisyn jälkeenhän kakkossijalla on uudelleenkäyttö sitten on materiaalinen kierrätys jätteen energiakäyttö ja lopulta sitten tämä loppusijoitus eli suomeksi kaatopaikkasijoitus ja tämän hierarkian mukaan pitäisi tässä kyetä menemään

arvoisa puhemies

ensinnäkin toistan sen minkä pöntöstäkin totesin että tässä muodossa kuin tämä hallituksen esitys on esitetty tämä vain vähän jos ollenkaan rajoittaa sitä elinkeinotoimintaa siellä

kuten esimerkiksi nagoyan kokouksen yhteydessä on todettu ilmastonmuutoksen torjunnalla ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen torjunnalla on käytännön tasolla aika paljon yhtymäkohtiakin

nythän tämä ohjausjärjestelmä on sillä tavalla että suoraan lain tasoisesti tätä etusijajärjestyksen mukaista jäteosuuksien ohjautumista ei oikein pystytä säätelemään ja sen johdosta valiokunta lausumassaan kiinnittää huomiota siihen että valtioneuvosto asetuksilla eri jätelajien kierrätysosuuksiin prosenttitavoitteisiin lataisi kunnianhimoa ja myöskin seuraisi niiden toteutumista ja tarpeen mukaan kiristäisi teknologian kehityksen edistyessä

mutta noin periaatteellisemmin on tietysti niin että ympäristöministeriön vastuulla on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja kansallispuistoesitykset tietysti lähtökohtaisesti tehdään luonnontieteellisin perustein eikä niinkään elinkeinotoiminnan perustein

esimerkiksi luonnonvarojen kestävän käytön periaate liittyy molempiin uhkiin

huolenpito hiilivarastoista ja radikaalien maankäytön muutosten kuten metsäkadon torjunta ovat sellaisia asioita jotka liittyvät sekä monimuotoisuuden suojaamiseen että ilmastonsuojeluun

tämä on erittäin tärkeä ulottuvuus tässä kokonaisuudessa että tosiaan seurataan tämän vaikutuksia ja tarpeen mukaan asetetaan sitten kovempia tavoitteita

tässä mielessä oli kyllä hiukan huolestuttavaa kun aikaisemmin tämän keskustelun aikana ministeri lehtomäki totesi meidän uusiutuvan energian pakettiimme liittyvästä riskinarvioinnista jossa nimenomaan oli tarkoitus käydä läpi ne riskit jotka liittyvät metsäenergian lisääntyvän käytön hiilitasevaikutuksiin ja luonnon monimuotoisuusvaikutuksiin että tämä on aivan alkutekijöissään mikä ilmeisesti tarkoitti lähinnä sitä että arviota ei ole vielä oikeastaan edes käynnistetty

kuulemisen aikana tuli aika monelta taholta esiin huoli siitä että tämä kokonaisuus ei riittävästi ohjaa materiaalin kierrätykseen vaan tämä polttovaihtoehto eli energian hyötykäyttö tulee tässä toteutumaan voimakkaammin

kuntien ja maakuntaliiton johtohahmot ovat tätä hanketta vastaan vakka suomen osalta mutta laajempaa tietoa siitä ei ainakaan minulla ole

myöskin valiokunnan lausumaehdotus seurannasta kiinnittää tähän asiaan huomiota ja voi olla tarpeen että jatkossa sitten kun jäteverolakia jossain vaiheessa ollaan uudelleen katsomassa tälle poltettavalle jätteelle tulisi sitten jonkinlainen vero joka olisi tehokas ohjauskeino liiallisen polton välttämiseksi

arvoisa puhemies

keskustelun aikana tuli esille että ilmastopolitiikan yhteydessä olisi hyvinkin tarpeellista käydä läpi yhteiskunnan niin sanotut haitalliset tai nurinkuriset tuet siis tuet jotka kannustavat hiilipäästöjen lisäämiseen

tämä on myös kauan odotettu esitys ja niin kuin tässä tuli ilmi niin tätä ei suinkaan ole odotettu pelkästään tämän hallituskauden ajan vaan kaikkein parhaat edelläkävijät ovat osanneet odottaa tätä jo parikymmentä vuotta joten oli nyt korkea aika että tuli

no jätelakiesityskokonaisuudessa on kunnan viimesijainen vastuu jätehuollon järjestämisestä tässä nyt päällimmäisenä ja tämä ajatus perustuu siihen että jätehuoltopalvelujen täytyy olla tasapuolisesti ja hyvälaatuisesti koko maassa saatavilla ja kunnalla on myös mahdollisuus suunnitella jätehuoltoon liittyvää logistiikkaa järkevällä tavalla kun vastuu on näin

eu tasollahan on puhuttu kannattamattomien hiilikaivosten tukemisesta joka sai nyt merkittävän jatkoajan mutta onpa meillä kotimainenkin esimerkki tästä eli turvetuotanto

tämä kansallispuisto esitys on tervetullut metropolialueen kokonaisuuden kannalta

tässähän syntyy nyt kansallispuisto joka on suomen ainoana lähes metropolialueen ytimessä ja niin muodoin tämä tulee kohottamaan helsingin seudun ja erityisesti sen itäisten osien alueen arvostusta asuinalueena jnp

ajatellaan sitä että kun turpeella on kevennetty alhainen verotaso sen lisäksi turvetuotanto saa tukea muun muassa varastointitukea tutkimus investointi maataloustukia nämä pitäisi kyllä katsoa huolellisesti läpi ilmaston näkökulmasta ettei tarpeettomasti valtion tuella edistetä ilmaston muuttumista

nyt on epäilyksiä siitä toimivatko kunnat riittävän edistyksellisesti nimenomaan tässä etusijajärjestyksen toteuttamisessa

tarjoten samalla asukkaille virkistykseen ja retkeilyyn mahdollisuuksia entistä paremmin luontoharrastukseen opetukseen tutkimukseen kaikkeen siihen mihin kansallispuistot valtakunnallisestikin on tarkoitettu

valiokunnan kuulemisen aikana tosiaan tuli aika paljon palautetta yksityisiltä jätehuoltoyrityksiltä siitä että on liian tiukat ehdot tälle kiinteistönhaltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle

puurakentamisen osalta tämä ei tietenkään koske pientalorakentamista koska siinä puun asema on vahva jo muutenkin mutta kerrostalopuolta tämä koskee

kansallispuistostatus on siinä mielessä tärkeä että se varmistaa tämän hämmästyttävän yhtenäisenä säilyneen merkittävän metsäalueen tulevaisuuden varsin pitkälle ja ilmeisesti pysyväisesti muilta maankäyttöpaineilta suojassa